miksi porotalous jätettiin näin tärkeästä elimestä ulos varsinkin kun sidosryhmätyöskentelyllä ei pystytä tämmöistä aitoa edus tusta paikkaamaan

arvoisa puhemies

mutta kun ministeri hyssälä meni milloin minkäkin entisen vasemmistopoliitikon selän taakse piiloon niin muistellaan mitä sanoi keskustataustainen kelan johtaja huuhtanen

kaiken kaikkiaan näiden asioiden myötä on päivänselvä asia että suomea ollaan viemässä osaksi liittovaltiota ja se pitää tunnustaa

aivan samalla tapaa tässä sähkön veroalessa on jäänyt näyttämättä se yhteys tämän hallituksen esityksen ja googlen haminan investoinnin välillä

annettiin muun muassa rajamiehille lisävaltuuksia viime kauden aikana ja tämä voimavarojen yhteiskäyttö on ollut muun muassa pohjois suomessa äärimmäisen tärkeää

muutama peruste tuohon kanteluun johonka oikeuskansleri otti tänään kantaa antoi päätöksensä

en minä tiedä sitten että mitenkä jälkikäteen kauhistellaan että ollaan jouduttu sellaiseen tilanteeseen että asioihin vain ajaudutaan

se olisi varmasti ollut ilmoituksen uskottavuuden kannalta parempi vaihtoehto

näin hän sanoi

tämähän on isoa veroalelinjaa jossa verotuksen painopistettä siirretään välillisiin veroihin joita pienituloiset eivät pääse pakoon koskaan

arvoisa puhemies

nythän esimerkiksi tiedetään se että ilmoitusalennuksia eri medioissa toisten puolueitten ehdokkaat tai jostain muusta syystä saavat huomattavasti enemmän kuin toiset ja siinä olisi ollut myöskin mahdollisuus vertailla sitä kytkeytyykö näihin ilmoitushintoihin piilopuoluetukea

kyllä nämä kaiken kaikkiaan euroopan vakausmekanismi yksittäiset tukipaketit kreikka vakuussopimus talouskurisopimus osoittavat sen kuinka iso muutos tässä on tapahtumassa

tässä kun on varsinkin viime viikkojen aikana ollut taksipalveluitten suurkuluttaja ja asuu länsi euroopan harvimmin asutulla alueella niin ei ole vaikeakaan antaa tunnustusta niille taksimiehille jotka toimivat varsinkin maaseudulla

se päätös on kuitenkin antanut niin vahvat viitteet siitä että kaikki ei ole ollut lakien valmistelussa kohdillaan ja kyllä niitä viestejä on hallituksen ja hallituksen ministerin kuunneltava

nokian ja muutaman muun firman toimesta annettiin ulkomaalaisille niin sanotuille yritysten avainhenkilöille kohtuuton veroetu

voi oikeastaan arvioida näin että hallituksen esityksen perusteluissa tämä riskien ja niiden kasvamisen muotoilu on aika lailla varovainen

arvoisa puhemies

minä en ole ollut ikinä minkään arabiliittoa tai vastaavaa tukevan järjestön jäsen vaan halusin vaan kertoa omassa puheenvuorossani sen kannan että suomen ei pidä syventää ja laajentaa ja vieläpä salata asekauppaa ja aseellista yhteistyötä israelin kanssa

sanottiin että nämä yritykset vaativat kehittyäkseen ja pysyäkseen suomessa ehdottomasti sen että tällainen veroratkaisu tehdään

näyttää siltä että jos sosialidemokraateista sosialidemokraattisista edustajista löytyisi vieläkin veikanlyöntihaluja niin viskipulloa pukkaisi

tämä johtuu valtion tuottavuusohjelmasta ja on mielenkiintoista kuulla ministerin vastaus siihen jos poliisin tullin ja rajan toiminta kaiken kaikkiaan liittyy kansalaisten turvallisuuteen ja työ ja elinkeinoministeriön osalta sekä ministeri pekkarinen että ministeri cronberg ovat irtaantuneet valtion tuottavuusohjelmasta niin ettekö te voi harkita samaa

taksimiehen ja naisen ammatti nyt on muutenkin aika lailla vaativa ja on juuri niin kuin täällä useampi edustaja on sanonut että harvaan asutuilla alueilla taksipalvelut monessa pienessä kylässä ovat enää se ainoa palvelu ja siihen liittyy paljon muitakin tehtäviä kuin sen taksin ajaminen ja näitä palveluita käyttävät erityisen paljon iäkkäät ja sairastavat ihmiset

tätä valmisteluprosessia siis useamman lain koko lakikokonaisuuden tai kokonaisuuksien valmistelua voidaan peilata hallintolakia perustuslakia ja kuntalakia vasten

tulee mieleen tuosta ministerin vastauksesta ja samalla sekä pääministerin että puolustusministerin vastaukset ovat niin ympäripyöreitä että niistä ei ota selvää edes selkokielisissä uutisissa

kyllähän kai se siihen johtaisi että vielä vähemmän jos tuon muotoinen malli olisi jollain tavallisella työttömällä perheenäidillä tai isällä tai muulla pienituloisella kansalaisella olisi ylipäätään mahdollisuus lähteä mukaan politiikkaan ja ehdokkaaksi

kyse piti olla vain lyhytaikaisesti suomessa olevista yritysten avainhenkilöistä mutta kyllä tämä nokian johtaja elop kun hän sitten tilinsä kuittasi maksoi veronsa nimenomaan tämän kiinteän lähdeveron mukaan riippumatta siitä paljonko hän tienasi

minä olen ihan varma siitä että tämän hallituskauden lopussa kun otetaan huomioon arvonlisäveron korotuksen lisäksi kuntaverot kaikki välilliset verot ja ennen kaikkea esimerkiksi kulkemiseen polttoaineisiin energiankäyttöön liittyvät verot ja palvelumaksut hyvin monimuotoiset palvelumaksut tuloerot tulevat kasvamaan

ministeri sanoi tuossa että tämä esitys toteutuessaan poistaa joitain ongelmia mutta millä tavalla tämä poistaa sen ongelman kuinka dominoiva asema uudenmaan vaalipiirillä on

arvoisa puhemies

onko ihan oikein että osa ministeriöistä ilmoittaa irtautuvansa siitä sitovaksi sanotusta velvoitteesta ja te ette edes yritä samaa

ensinnäkään hyvän hallintotavan mukaisia asiantuntija arviointeja uudistuksen taloudellisista kustannuksista ei ole esitetty eikä niitä näytä olevan tuossa hallituksen esityksen lopullisessa versiossakaan

jos tarkastelee sitten vielä laajemmin ei ainoastaan suomen näkövinkkelistä tätä tilannetta ja vilkuilee vähän oecdn eurostatin ja euroopan keskuspankin ja muutaman muun tietolähteen taustatietoja niin ensinnäkin muutama huomio maksutasekehityksestä

tässä nyt on muutamia esimerkkejä siitä miten raha voitaisiin saada tuottamaan paremmin ja myöskin siitä että pitää miettiä myös sitä mitkä meidän veroratkaisumme ovat olemmeko me sitten aivan rajoituksetta mukana verokilpailussa milloin viron kanssa milloin jonkun muun kanssa ja silloin jos ollaan niin silloin pitäisi tunnustaa että me emme kykene pitämään tätä hyvinvointiyhteiskuntaa elossa emme millään lailla pystyssä puhumattakaan että sitä pitäisi vielä kehittää

perussuomalaisten ja keskustan vaihtoehdoissa niin kuin ministeri urpilaisen puheessakin olisi ollut hyvä olla analyysiä enemmän tästä isosta talouden kuvasta ja ennen kaikkea alijäämäarviosta ja sen realistisuudesta

ja jos tämä kokonaisratkaisu viipyy ja viipyy niin kuin on syytä epäillä niin tässähän on ilmeinen uhka että jokaisessa hallitusneuvottelussa tästä eteenpäin tehdään osaratkaisuja

silloinhan metalli ja teknologiateollisuus sopivat keskenään siitä että lomautusajan työttömyysturvan korvausjärjestelmää muutetaan ja niiltä jotka joutuivat sitten huonompaan asemaan ei kysytty mitään elikkä naisvaltaisten alojen työntekijöiltä

mutta minun kyllä pitää kysyä ovatko nämä kiistattomat porvarit joita tuolla listalla esiintyy arabiliiton propagandan saastuttamia vai mikä heidän motiivinsa on lähteä tuommoiseen julistukseen mukaan

minä olen myöskin aivan vakuuttunut siitä että tästä asiasta tehdään ihan oikeita tutkimuksia joissa nämä kaikki asiat otetaan huomioon eikä vain valikoiden niin kuin tähän asti tehdyssä vattin tutkimuksessa josta en kyllä syytä vattin tutkijoita he tekevät työtä käskettyä toimeksiannon mukaisesti

kyllähän minusta on aika mielenkiintoinen asia jos sitä mitä perustuslaki sanoo tai mitkä ovat kansalaisten perusoikeudet tulkitseekin tela eikä perustuslakivaliokunta

minusta on äärimmäisen vaikea tilanne ja kummallinen tilanne se että joku asia tulee ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn niin ettei oikein tiedetä mistä asiasta puhutaan miten se sinne putkahtaa

toiseksi selvitysvelvollisuuden osalta tulisi määritellä poikkeusmenettelymahdollisuus sellaisissa kunnissa tai sellaisilla alueilla missä ollaan samaa kysymystä tai vastaavaa aluejakoselvitystä selvitetty esimerkiksi viimeisen neljän vuoden aikana lain voimaantulosta

paljon suurempi uhka maaseudulla on sitten se kuinka tämä sairaskyytien keskitetty tilausjärjestelmä rokottaa näitä pienten kylien taksimiehiä

voi tulla esimerkiksi joltakin puolueelta joka hallitusneuvottelussa esitys siitä että hyväksytään kuusamon siirto lapin vaalipiiriin jolloinka siitä maakunnan mahtipuolue kiistatta hyötyisi

kyllä minusta on ihan hyvä tässäkin salissa puhua siitä suomalaisesta sotilaasta joka kuoli iskun uhrina ja siitä kun libanonissa aseet pauhasivat joulurauhaa

kun tätä asiaa käsiteltiin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa niin perustelu oli kyllä nimenomaan siinä valiokunnassa esitettynä että näin voidaan menetellä että naiset asetetaan heikompaan asemaan koska se koskee pientä työntekijäryhmää ja tämä esitys oli määräaikainen

mutta vaikka arvoisa puhemies huomauttikin edustaja pekkarista siitä että hän puhui vähän asian vierestä saattoi siellä loppupuolella puhuakin kuitenkin kytkeytyy eurokriisiin sillä tapaa tämä tänäänkin käsiteltävänä oleva asia että myöskin eläkeyhtiöillä on sijoituksia näissä kriisimaissa ja kuinka niitä sijoituksia pystytään hallitsemaan on ydinkysymys

siinä on pakko todeta että ylijäämämaiden kuten saksan ja alankomaiden hyvän maksutaseen kääntöpuolena on alijäämämaiden kuten espanjan kreikan ja portugalin heikko kehitys

mutta kun ajatellaan sitten että mikä on tilanne niin onhan tämä nyt hurja tilanne että suomesta annetaan eurooppalaista pankkitukea ja sillä kuritetaan kreikan köyhiä ja ennemmin tai myöhemmin ja jo näillä esityksillä maksumieheksi joutuvat suomalaiset köyhät

talousennusteet ovat sitä mitä ovat ja voi sanoa että kolmen an luottoluokituksenkin asema ainakin huojuu ja sillä on suora kytkentä velanhoitokustannuksiin

ilman tällaista kirjausta tai mahdollisuutta päädytään byrokraattisiin aikaa ja rahaa vieviin prosesseihin joiden lopputulos on jo ennalta nähtävissä

viimeksi kun puolustusselonteko hyväksyttiin sinnehän oli sisään kirjoitettuna maininnat siitä että puretaan kansallisesta lainsäädännöstä kaikki esteet jotka ovat olemassa tämän yhteistyön syventämiseksi ja velvoitteitten täyttämiseksi

pääministeri taitaa olla niin että sitä ukrainan vakautta on horjutettu niin idästä kuin lännestäkin että kysymys ei ole niin yksioikoinen kuin mitä pääministeri antaa ymmärtää

minä yritin auttaa ministeri kataista vastaamaan tässä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kysymyksen johdanto osassa mutta en tiedä johtuuko minun itälappilaisesta korostuksestani että viesti ei mennyt perille

mutta onko todella niin että suomella ei ole enää itsenäistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa tai talouspolitiikkaa ja että suomi on tämmöinen tahdoton vasallivaltio euroopan unionissa

jäimme edustaja yrttiahon kanssa siinä äänestyksessä kahden ja meille oikein ilkuttiin ja naurettiin tässä salissa siitä että meitä ei ollut kuin kaksi

edelleen kuntien selvitysvelvollisuuden sen enempää kuin selvitysperusteitten osalta ei ole tuotu esiin mitään sellaista selkeää perustetta miten nämä tekijät parantaisivat tai edistäisivät lakiluonnokseen esitettyjen tavoitteitten saavuttamista tai ratkaisisivat nyt käsillä olevia kuntatalouden ongelmia tai mahdollisuutta säilyttää kansalaisten peruspalveluita

lähinnä saksan mutta monen muunkin liittovaltiosta haaveilevan tavoitteena on että euroopan unioni tunkeutuu myöskin kansallisvaltioitten eläkepolitiikkaan sosiaalipolitiikkaan ja tämä suuntaus on täysin selvä myöskin jos katsoo minkälaista talouskurisopimusta yritetään rakentaa ja taloutta ei voi yhdentää jos ei puututa eläke ja sosiaalipolitiikkaan

minun matikkapääni tähän ei riitä

minä yritän nyt uudestaan

ranskalaiset pankit ovat societe generale ja credit agricole

mutta sen jälkeen kun on selvinnyt mitä liittyy nato isäntämaasopimukseen mitä liittyy turvallisuus ja puolustuspoliittiseen selontekoon niitä ilkkujia on ollut huomattavasti vähemmän

mutta jos puhutaan talouspakotteista niin eikö ole niin että jos suomi ilmoittaa että se ei lähde talouspakotteisiin niin se vaatii euroopan unionissa yksimielisen päätöksen

onhan se nyt hurja asetelma suomelle tässä globaalissa taloudessa jos meille varataan tämmöinen paikka että voitot menevät norjaan työpaikat venäjälle ja ympäristöhaitat jäävät suomeen

arvoisa puhemies

ongelmahan puolustuspolitiikassa tänä päivänä on se että asioita tuodaan tipoittain eduskuntaan ja että valmistelu on entistä enemmän pienen piirin asiaa

jos näissä maissa ei taloustilannetta nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä saada kuriin niin siellä kyllä on kasvupohjaa joko oikeistolaiselle vasemmistolaiselle tai jollekin muulle radikalismille

arvoisa puhemies

tässä on se lista ja jos minä en vieläkään onnistunut lausumaan näitä nimiä oikein ja jotta viesti menisi varmasti perille voin tuoda tämän teille kirjallisena

edustaja zyskowiczille se vielä että jos joku henkilö on työttömänä työnhakijana työ ja elinkeinotoimistossa ja jos hän omalla toiminnallaan osoittaa sen että ei halua ottaa töitä vastaan jos sitä työtä on tarjottu säällisin ehdoin niin hän menettää määräämättömäksi ajaksi työttömyysturvansa kunnes itse omalla toiminnallaan osoittaa jotakin muuta että on työmarkkinoitten käytettävissä

lyhyesti vain kun edustaja niikko arvioi edustaja yrttiahon puhetta historiattomaksi ja asiantuntemattomaksi vaikka tämä ei olisikaan ryhmätoveri sanon kyllä päinvastoin että edustaja yrttiaho omassa puheessaan osoitti juuri sen että hän on perehtynyt asiaan

kannattaa muistaa että samaan aikaan teillä on tuotuna eduskuntaan ulkomaalaislain muutos joka mahdollistaa jos se menee läpi myös sen että myös suomen puolelle tulee venäläinen työvoima

kuntajakoselvityksen tekemiseen määriteltyä neljän kuukauden aikaa ei voida miltään osin pitää hallintolain mukaisena hyvän hallinnon tai kuntien ja kuntalaisten oikeusturvan mukaisena menettelynä

suomen työttömyys tulee nousemaan trendinomaisesti ei pelkästään kausivaihteluitten tuloksena

jos ajatellaan että tämä edustuston aseman vahvistaminen on tavattoman pieni ele vastaantulo näiden jättimäisten ongelmien rinnalle ja jos siihen rinnalle ottaa sen mitä muuta on tehty toisen osapuolen suuntaan elikkä israelin suuntaan niin kyllähän se että suomi on hyväksynyt asekaupan israelin kanssa ja myös sen asekaupan salaamisen yksipuolisella päätöksellä on jo toisen mittaluokan kysymys

kun viittasin korporaatioitten vahvaan asemaan niin tunnustan sen että suomalainen työmarkkinoitten sopimusjärjestelmä tämä kolmikantainen menettely on tuonut vakautta ja ennustettavuutta ja tietyllä tapaa turvaa myöskin työntekijäpuolelle mutta samalla se on tuonut kankeutta ja sitä että sektorikohtaiset toimijat ovat sitten vieneet sitä valtaa joka kuuluisi aina poliittisissa elimissä toimiville vaaleissa valituille päättäjille

arvoisa puhemies

se että lausuntokierroksella on tullut kohtuumyönteinen palaute tästä esityksestä johtuu kyllä yksinkertaisesti siitä että kovin paljon vaihtoehtoja ei annettu ja niistä huonoista vaihtoehdoista tämän katsottiin olevan vähiten huono

jos tämä henkilö on sitten toimeentulotuella ja hän on kieltäytynyt töistä ilman työttömyysturvalaissa hyväksyttävää syytä niin hänen toimeentulotukeansa ihan kategorisesti alennetaan sen päätöksen jälkeen

kuntarakennelakiesitys puuttuu kuntien itsehallinnolliseen oikeuteen siinä määrin että laki olisi ihan perustellusta syystä syytä hyväksyä perustuslain säätämisjärjestyksessä

mutta tämä varusmiespalveluksen ajan ja varusmieskoulutuksen sisällön kytkentä kertausharjoituksiin pitää ajatella kyllä kokonaisuutena ja jos varuspalveluksen taso laskee niin sitä ei enää myöhemmin paikata millään

se on se konkreettinen ongelma

ja en minä nyt ihan toivoton ole senkään suhteen enkä usko että se on sitten puhdasta naivismia että jos miehityksestä ilmoitetaan luovuttavan niin sekä israelin että palestiinalaisvaltion tunnustaminen on sitten paljon lähempänä

isompi ongelma kuin se ketkä ovat edustettuina näissä neuvotteluissa ja valmistelutyössä ei ongelma ole se ketkä siellä ovat mukana on se ketkä sieltä puuttuvat

jos aikaisemmin olivat liikennejärjestelmät äärimmäisen tärkeitä niin tänä päivänä varmasti yhtä tärkeitä jos eivät tärkeämpiäkin ovat tietoliikennejärjestelmät ja siinä ainakin lappi on mielenkiintoinen alue tarkkailla sitä tilannetta

mutta edustaja östmanille

valtioneuvoston toimivaltaa päättää kuntajaotuksen muuttamisesta ei ole perusteltua muuttaa miltään osin eikä kunnallista itsehallintoa heikentää ja tähän liittyy osaltaan myös euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja johon monet kunnat ovat omissa kanteluissaan puuttuneet ja jota tuoneet voimakkaasti esille

ei sovi myöskään väheksyä sitä että olen aika lailla eri mieltä kuin edustaja tiainen siitä mikä on varusmiespalveluksen asevelvollisuuden merkitys

kun te viittasitte siihen että joku menee piiloon jonkun asian taakse niin kyllä kai se joka antoi luvan suomen pääneuvottelijalle suostua salaamispäätökseen on mennyt piiloon

se on kuitenkin ollut suomalaisessa yhteiskunnassa erinomainen tapa integroida ihmiset yhteisön jäseneksi ja vieläpä tämmöisessä koko kansakuntaa koskevassa asiassa

mutta oikeastaan kysymyksen voi asettaa niinkin päin että jos henkilöitten elämäntilanteet vaihtelevat hyvin paljon ja toimintaympäristö vaihtuu esimerkiksi työmarkkinat ovat aivan ainutlaatuisia jossain pohjoisen seutukunnalla verrattuna johonkin etelän keskukseen niin pitääkö tulkintojen olla sitten yhdenmukaisia kaavamaisia jos henkilön elämäntilanne ja toimintaympäristö poikkeavat aivan eri tavalla jonkun toisen tilanteesta

minulle nämä ovat aika lailla vieraita kun en itse kuulu kirkkoon ja olen aika lailla vieraantunut kaikista uskonnoista kuitenkaan en ole mikään uskontovihamielinen jokainen on uskossaan autuas mutta kyllä se jos sanotaan että joku kansa kansakunta valtio on jumalan silmäterä tai raamatusta haetaan tämän päivän ongelmiin sitten ne ratkaisut on varmin tapa viedä keskustelua siihen suuntaan että nämä isot tavoitteet eivät kyllä edisty yhtään

jos taas eurokriisi tulee kokonaisuudessaan silmille korkotaso nousee vieläkin rajummin

hän oli saanut ministeriltä luvan tehdä sen päätöksen ja sitä kuka se ministeri oli joka tämän poliittisen luvan antoi ei ole meille vielä kerrottu

kiitän omasta ja ryhmäni puolesta ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon seurantaryhmää hyvästä työstä hyvästä yhteistyöstä ja erinomaisista taustakeskusteluista

ja on syytä muistaa että kunnallinen itsehallinto ja kuntarajoista päättäminen kuuluu aina kunnille itselleen ei muille eturyhmille tai tahoille

siellä armeijassa kuitenkin kaikki aivan säätyyn katsomatta ovat olleet samalla viivalla ja armeijan kautta armeijan käymällä on voinut saada hyvän johtajakoulutuksen on perusteellisesti oppinut linjaorganisaation toiminnan ja siihen liittyvät vastuut ja vallankäytön

mutta ei tarvitse olla kuin muutama kilometri ei aina edes kymmeniä kilometrejä matkailukeskuksesta niin sinne ei yhteyksien rakentajaa löydy millään lailla ja näiltä alueilta ei jätetä edes tarjouksia ja jos siellä jotain on lähdössä liikkeelle niin sitten liittymämaksut ovat aivan tavattomia yksityisillä kansalaisilla ja yrityksillä

kyllä tämäntyyppisen poliittisen vastuun kantaminen on aivan ensiarvoista eikä pidä tehdä niin että menee virkamiehen selän taakse piiloon

työvoimatoimikunnilla niin kuin itsenäisillä työvoimatoimistoilla pystyttiin nimenomaan hakemaan käytännönläheisiä oikeudenmukaisia ratkaisuja jotka ottivat huomioon paikalliset olosuhteet ja siinä kohtaa tehtiin iso virhe kun työvoimatoimikunnista siivottiin työnantaja ja työntekijäpuolten edustus pois ja heiltä vietiin tosiasiallinen päätäntävalta

valtiovarainministeriö seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtii että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön valmistelussa